arvoisa puhemies

tämä valiokunnan lausunto joka perustuu hallituksen esitykseen on aivan oikean suuntainen mutta minun mielestäni vain tässä asiassa riittävä silloin kun se koskee koulu ja päivähoitokuljetuksia

arvoisa puhemies

arvoisat edustajat

tämä käsiteltävänä oleva sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö joka koskee lääkkeiden velvoitevarastointia on asiansa kautta tärkeä ja se on menossa läpi tällaisenaan

se on aivan riittämätön jos ajatellaan alkolukon muita käyttömahdollisuuksia ja mietitään niitä lähes lukemattomia kertoja kun täällä eduskunnassa on mietitty miten rattijuoppouteen pitäisi suhtautua

tämä saattaa tuntua tekniseltä asialta monelle teistä mutta tästä puuttuu yksi asia jota minä en aikaisemmin ole edes huomannut että tämä täällä meidän rullissa pyörii ja sen takia haluan ottaa sen tässä edes keskusteluluonteisesti esille

kuuntelin valiokunnan puheenjohtajan puheenvuoron huolellisesti läpi sen takia olisiko hän jotain kertonut siitä valiokuntakeskustelusta koskettelitteko tätä laajemmin vai pitäydyittekö vain näissä kuljetusasioissa niin kuin tietysti tämä hallituksen esitys oli

jos olette kerinneet arvoisat edustajat lukea tätä valiokunnan mietintöä niin siellä kerrotaan että tässä on kysymys velvoitevarastojen suuruuksien muuttamisesta siis muun muassa mikrobilääkkeistä ja infuusionesteistä

suosittelen ainakin arvoisat edustajat että luette tämän mietinnön läpi

te saatatte kukin joskus joutua tarvitsemaan infuusionesteitä tai mikrobilääkkeitä

ja kun me olemme näin tästä huolissamme niin emme kai me nyt ole huolissamme pelkästään koululaiskuljetuksesta ja päiväkotikuljetuksesta vaan varmasti aivan samalla lailla kaikista niistä kansalaisista jotka voivat joutua näiden ihmisten ajon kohteeksi tavalla tai toisella ja vammautua aivan väärässä paikassa ilman omaa syytään tai sitten voi käydä vielä huonomminkin

se koskee lääketehtaita maahantuojia ja erilaisia terveydenhuollon toimintayksikköjä

mutta tässä on yksi iso ongelma ja nyt pääsen siihen kohtaan johon toivoisin että ehkä joku valiokunnan jäsenistä pystyisi vastaamaan

jos me ajattelemme poikkeusoloja ja infuusionesteitä niin minulla tällä hetkellä on semmoinen käsitys että suomessa ei enää missään pystytä poikkeusoloissa itse tekemään infuusionesteitä

jos meidän oikeuslaitosmenetelmä on todennut että sinä olet rattijuoppo siihen voisi aivan hyvin joka ikinen kerta liittää mukaan että jatkossa et voi enää ajaa autoa ilman tämän kyseisen alkolukon käyttöä

aikaisemmin suomen suurimmalla lääketehtaalla orionilla oli vanhaksi jäänyt infuusionesteiden täyttölinja mutta se aikanaan sitten en ole ihan varma mutta minulla on semmoinen muistikuva siirtyi puolustusvoimille jonkinlaiseksi taustaturvaksi jos tulee poikkeusoloja

minä en tiedä onko tätä edes missään pohdittu ja onko niin että siinä nähdään jotain yksilönvapauteen liittyviä asioita joiden takia se on esteellinen mutta siitä huolimatta olisin aika räväkästi sitä mieltä että tähän inhimillisellä tavalla mutta voimakkaasti ja avoimesti pitäisi puuttua

nyt on vaan niin että puolustusvoimillakaan ei enää tätä linjaa tiettävästi ole minkäänlaisessa valmiudessa

tämä on lähellä farisealaista meininkiä että vaan yksi tietty ammattiryhmä nyt otetaan tämmöisen velvoitteen pariin mutta siltä isolta ongelmalta suljetaan silmät ja ollaan tyytyväisiä että onhan tämä nyt jotenkin edes näiden lasten kohdalta kunnossa

tämä aihehan kuuluu tämän valmistevarastoinnin sisälle ja sen takia haluan ottaa sen tässä esille että se joku joka kuulee tämän ja tietää tästä asiasta jotain voisi kertoa tälle salille miten infuusionesteiden valmistus on suomessa turvattu siinä tilanteessa että me tämmöisenä eräänlaisena saarivaltiona olemme tilanteessa jossa joskus ulkomaan tuonti on kokonaan loppunut ja silti tarvitaan ehkä suurikin määrä ihan siis pelkkää nestehoitoon tarvittavaa nestettä

kilpailutuksessa on jopa niin siis tällä koulukuljetuksen alueellakin että alkolukko on otettu huomioon vain vähäisessä määrin

se on kriisitilanteessa tavallisin hoito jolla potilaita joudutaan hoitamaan

en osaa tähän tämän enempää sanoa mutta toivoisin että kun jatkossa tätä mietitään niin päästään siihen että meillä on keinot kaikenlaiseen rattijuoppouden estämiseen

jos on niin että suomessa ei tätä valmiutta ole niin käsittääkseni tähän täytyisi kyllä hiljalleen päästä takaisin

ne ovat ankaria keinoja ne ovat vaativia keinoja ne eivät ole läheskään aina kovin mukavia mutta minä kuulun kyllä siihen osaan edustajia joka katsoo että tälle ongelmalle täytyy jotain erityistä tehdä

jonkinlainen koneisto pitäisi olla valmiina ja voi olla niin että tämä vanha orionin laitteisto vielä makaa pölyttyneenä jossain puolustusvoimien nurkissa mutta ehkä on niin vanhanaikainen että tarvitaan uutta tekniikkaa

minä olen omassa lääkärintyössäni aivan liian paljon nähnyt täysin viattomia ihmisiä jotka ovat joutuneet hyvinkin vaikeiden vammojen kohteeksi vaan sen takia että joku on heidän päälleen ajanut enkä ymmärrä sitä että tälle aiheuttajalle ei siitä koidu mitään tämmöistä velvoitteellista jonka turvin hän edelleen saisi siis ajaa autoa

siitähän tässä myöskin on kysymys

mutta haluaisin ohitse sen tai lisäksi kiinnittää huomiota siihen että kaikissa terveysasioissa on erittäin tärkeätä että potilas ja lääkäri keskustelevat luottamuksellisesti toistensa kanssa ja siinä yhteydessä lääkärin pitää pystyä onkimaan kaikki potilaan terveystiedot omiin hanskoihinsa ja niiden perusteella tehdä jatkopäätökset

että kyllä tämä on keskentekoinen asia kaikkinensa ja toivoisin että vähän muutkin kun tässä on aika paljon puheenvuoroja ottaisitte myöskin tähän puoleen kantaa ettekä pelkästään siihen mikä koski nyt päivähoitokuljetuksia ja koulukuljetuksia

jos potilaan takana olevia tietoja potilas itse salaa niin on aina vaikeampaa saada niitä niin sanotusti mutkan kautta esille

vakavat mielenterveyshäiriöt ovat aivan oma luku sinänsä mutta useimmissa näissä asioissa kannattaisin että vaikka tämä lakimuutos tehdään niin edelleen terveydenhuoltohenkilökunta erityisen systemaattisesti ja huolellisesti keskustelee näiden tulevien varusmiesten kanssa heidän tilanteestaan jolloin kaikki tulee selkeällä suomen kielellä selväksi

olen nimittäin samaa mieltä kuin hän tästä asiasta

tämä on pakkotilanteessa ilmeisesti poliittisista syistä tehty ratkaisu ja minä toivon kyllä että tätä tarkastellaan kunnolla niin kuin valiokunnan mietinnön loppuosassa sanotaan

kuinka paljon tällä hetkellä näillä nykyisillä eläkesäännöillä meillä on edustajia jotka ovat eläkkeellä ja miten kauan he ovat näitä asioita nauttineet ja miten heidän myöhempi elämä on sitten mennyt eteenpäin

täällä on opposition aivan turha pullistella siitä että te olisitte tehneet jotain toisin

arvoisa puhemies

tämä sähköisten asiakirjojen järjestäminen terveydenhuollossa on nyt niin pitkällä että on enemmän kuin tärkeätä että se etenee ja se etenisi määrätietoisesti ja tehokkaasti ja nopeasti ja lopputulos olisi se että mahdollisimman pian kenttä saisi semmoisen koneen joka toimii kunnolla yskimättä millään lailla

te tarvitsette avuksenne tähän ministeri hyssälän ja sen lisäksi jos eivät pääministeri ja valtiovarainministeri ota tätä katastrofia myöskin tosissaan meillä ei ole minkäänlaisia osaamiskeskuksia erityisvaativan tason hoidossa suomessa missään

pelkään pahoin että tässä ei näin tule käymään

minulla ei ole mitään erityistä tätä hallituksen esitystä vastaan mutta pikkasen jään miettimään olisiko valiokunnan ollut viisasta edes tässä tekstiosassa tai jossain muualla tarkastella kuitenkin tätä kokonaisuutta eli eräässä mielessä muistuttaa miten suuri määrä erilaisia tietojärjestelmiä täällä on käytössä ja miten hajalla ne kaikki ovat miten niiden yhteistyö ei toimi

minä en ole koskaan ollut niin järkyttävässä tilanteessa kuin eilen kun tämä mielenosoitus oli jossa nämä reumapotilaat tulivat meille tänne kertomaan mistä kaikesta heidän kohdallaan tässä on ollut kysymys

tästä on tarkastusvaliokunnalta erittäin hyvää materiaalia

täällä toki viitataan tarkastusvaliokuntaan yleisellä tasolla mutta ei edes näitä mietintönumeroita sanota joiden perusteella voisivat sitten ne jotka ovat kiinnostuneet tästä asiasta hankkia lisätietoa

voisitte miettiä niiden potilaiden osaa

minä myöskin olisin halunnut että tässä samalla olisi vähän mietitty sitä lopullista hyötyä mikä näiden kaikkien potilaan terveys sairausasioiden hoitamisen ja muiden hyöty on kun ne laitetaan näin kalliin järjestelmän kautta sisälle jonnekin

aika paljon on semmoista tietoa jota ei tarvita edes seuraavana päivänä saatikka sitten koskaan myöhemmin

arvoisa puhemies

ja kun ajatellaan missä asemassa kela kaikkinensa suomessa on minä itse asiassa toivoisin arvon puhemies että tätä asiaa käsiteltäisiin ihan toisella tavalla paljon paljon jotenkin analyyseihin syvemmälle menemällä ja käsittelemällä niitä ongelmia jotka kuitenkin pyörivät koko kelan ympärillä jotka ovat vuosittain toistuvia

arvoisa puhemies

kaltiokummun lakialoitteesta ihan täältä puhujakorokkeelta käsin sen takia että tämä on erittäin hyvä esimerkki tärkeästä asiasta joka jotenkin pitäisi saada eteenpäin

inkeri kerolan puheenvuoron ja sehän oli aivan asiallinen ja hyvä lähtien tästä taustasta ja näistä menettelytavoista mitä valiokunta oli päättänyt että nostetaan erikseen tästä kertomuksesta esille

minä tiedän sen itsekin muista vastaavista esimerkeistä

kaltiokumpu on itse nähnyt tältä alalta kenttätyöstä varmaankin enemmän kuin tarpeeksi näitä tilanteita joissa sitten on ollut ikävä lopputulos eräässä mielessä että on tullut vahinkoja vähän vääräänkin paikkaan

nämä ovat todellisia ongelmia varsinkin asiakkaiden näkökulmasta ja se prosessi on aikamoinen kun kela on niin iso laitos monessa eri mielessä ja sosiaaliturvan kannalta erittäin tärkeä elementti suomalaisessa yhteiskunnassa

mutta jos vähän nyt pompattaisiin irti tästä meidän rutiininomaisesta vuosittaisesta kertomuksestamme ja muistettaisiin että kelan valtuutetut ovat olemassa ja sitten se sanonta että kela toimii eduskunnan valvonnan alla

onneksi tämä menee aika hyvin suomessa jossa on aika rehellinen kansa kuitenkin ja kaikki toimivat suoraselkäisesti mutta kyllä tässä jonkinlainen turva olisi syytä harkita ainakin ajan kanssa

aivan hyvin voi kyllä kysyä miten se näkyy tässä valiokunnan lausunnossa ja itse asiassa siihen voisi kyllä sanoa että ei se tässä mitenkään näy jos tätä varsinaista valvontaelementtiä ajatellaan puhumattakaan siitä onko varsinaisesti eduskunnalla vaikutusta kelan toimintaan

kaltiokumpu tehdä niin että näette sen vaivan uudestaan ja keräätte sata nimeä jolloin poliittinen paine sille aloitteelle jatkossa on kyllä ihan toisenmoinen koska näin positiivinen vastaanotto on nyt jo tälle tilanteelle

kuinka moni teistä täällä sanoo ihan noin selkeällä suomen kielellä että meillä on huomattava vaikutus kelan toimintaan ja me itse asiassa tiedämme kaikki siellä olevat elementit tarpeeksi hyvin

korvausten kohdalta tietysti on vähän vaikea ajatella että on avoin valtakirja esimerkiksi sille että valtiokonttori maksaa minkälaisia tahansa korvauksia noin yleisellä tasolla

voi olla että se täytyy ottaa jostain hallitusneuvotteluiden kautta tai muuten kun meillä on niin hidasta tämä poliittisten prosessien muuttaminen tässä maassa mutta kyllä minä vähän kummaksun

siellä pelastetaan erilaisilta usein lähinnä taloudellisilta vahingoilta irtipäässeitä veneitä ja moottorivikaisia veneitä jotka ovat justiinsa jollekin luodolle ajautumassa tai kolaroimassa mitä tahansa mutta ne ovat lähinnä tämmöistä materiaalivahinkoa ja ihmisten kiitollisuus näissäkin aika usein unohtuu aika pian sen tapahtuman jälkeen

joskus lehdestä kun lukee näitä median väitteitä niin vähän siinä tuntee pistoa itsessäänkin että onko kaikki niin kuin paperilla nätiltä näyttää

pitäisi silti vapaaehtoista tietä rohkaista ihmisiä kiittämään siitä avusta mitä on saatu ja osa on varmaan sen suuntaisia tapahtumia joissa myöskin valtiokonttoria tarvitaan avuksi

mutta minä itse asiassa puhun arvon puhemies näin että minä toivoisin että ensi vuonna kun näitä samoja papereita käsitellään siellä ainakin otettaisiin yksi asia kunnolla esille ja se on reumasäätiön sairaalan kohtalo joka tapahtui tänä vuonna

minä itse edustan lääketiedettä ja se on ihan selvä asia että jo valojen kautta meidän on pakko mennä mukaan mutta ei siinäkään kyllä mitään taloudellista turvaa ole takana jos jotain erityistä tapahtuu

se ei voinut mitenkään heijastusvaikutuksiltaan ollakaan tässä lausunnossa sisällä mutta rohkenen kyllä sanoa että ensi vuoden lausunnossa sen on pakko olla sisällä oikein kunnon analyysillä

en siitä kyllä mitään kirjoituksia ole nähnyt enkä kenenkään tähän nyt sormella osoittaneen että se olisi jotenkin suuri puute

mutta halusin täältä edestä muun muassa nämä ajatukset ihan sen takia sanoa että tässä on tyypillinen seikka jonka modernissa maailmassa täytyisi olla paremmassa asemassa eikä se nyt saisi jäädä teknisesti kiinni siitä kuinka monta allekirjoitusta tässä sinänsä hyvässä lakialoitteessa on

väitän näin härskisti pelkästään sen takia että se kilpailutus jonka seurauksena reumasäätiön sairaalan palvelut romahtivat ja tapahtui mitä tapahtui on iso asia

siellä oli lopetettava tiettyjä toimintoja se on ihan selvä mutta se totaali lopettaminen ja varsinkin lapsireumakirurgisen toiminnan lopettaminen joka oli kansainvälisellä tasolla ja tuottanut kymmeniä väitöskirjoja oli tosi häpeä suomalaiselle systeemille

olen omia teitäni tämän maan huippuasiantuntijalta tarkastanut miten se meni ja hänen hyvin yksiselitteinen väitteensä oli että sitä ei tehty niin kuin se olisi voitu myös tehdä

lehtien kautta olen lukenut että kela on väittänyt että eun kilpailusäännösten kautta kilpailutuksen lopputulos oli tämä ja sen seurauksena reumasäätiön palvelut loppuivat

mutta suomalaiset kilpailulainsäädännön asiantuntijat sanovat että ei se vika ole eussa vaan se on meidän omassa kansallisessa lainsäädännössämme joka on seurannut eun lainsäädäntöä

se on sovellettu meidän maahamme

mutta voimassa olevassa lainsäädännössäkin oli mahdollisuus jolla neuvottelumenettelyn kautta olisi voitu kilpailuttaa ihan asiallisesti nämä ja turvata sillä lailla esimerkiksi osa reumakirurgisten potilaiden toiminnoista

toinen seikka vielä lyhyesti tähän on se että kyllä ainakin ensi vuonna varmaan ehkä sitten uudessa eduskunnassa ja uuden hallitusohjelman jälkeen pitäisi monirahoitteisuudesta ja tästä optimoinnista jotenkin kelankin ottaa oma osuutensa tarkasteluun

miten tässä mennään eteenpäin onko se vaan poliitikoiden agendalla miten koko sosiaalipuolen ja terveyspuolen rahoitus järjestetään

tämähän on hallinnollinen uudistus pelkästään

täällä valiokunnan kannanotossa sanotaan että akatemia on onnistunut tehtävissään erittäin hyvin ja nyt toteutettavilla muutoksilla halutaan vaan tukea lisää mitään muuta ei kerrota

me olemme tienneet sen kymmenen vuotta ja on korkea aika laittaa sitä vähän parempaan kuntoon

tässä kaikessa keskustelussa toivoisin korkeaprofiilisempaa ehkä ihan hyvää yhteistyötä valtuutettujen ja kelan välillä ja valtuutettujen kautta raportointina valiokunnalle ja tähän isoon saliin

suuren valiokunnan kannalta katsoen minusta on ongelmallinen se tapa millä presidentti on ollut eu asioissa mukana delegaatioissa

toistuen olen kysynyt suuren valiokunnan kokouksissa mitä presidentti on käsitellyt mistä hän on neuvotellut mitä mielipiteitä hän on esittänyt

minkäänlaista metodia ei ole edes kirjallisessa mielessä haluttu esittää siitä miten tasavallan presidentti kertoisi myöskin eduskunnalle jotain eu asioista

minä en ota perustuslaillisesti tähän kantaa siihen on viisaampia ihmisiä ja komiteoita mutta tämän tiedonsaannin kannalta koen erittäin ongelmalliseksi tänä aikana sen että meille ei ole edes pyyntöjen jälkeen kerrottu minä olen siellä varapuheenjohtajana yrittänyt piipittää eikä ole suostuttu edes yhtä a nelosta kertomaan miten tasavallan presidentti näistä meidän asioistamme haluaisi kertoa eduskunnalle

se täytyisi saada tavalla tai toisella kuntoon

arvoisa puhemies

tämä on tosi tärkeä asia ja herkkä asia ja ministeri risikko vastasi tähän aivan riittävästi